kysynkin herra puhemies

on alueita suomessa jotka pärjäävät varsin hyvin kuten esimerkiksi rannikko pohjanmaa

siellä myös maahanmuuttajien osuus työntekijöistä yrityksissä on suuri

asiantuntevasta suomalaisesta ja muunmaalaisesta työvoimasta on jopa suuri pula esimerkiksi vaasan energiaklusterissa

olisikin mielestäni hyvä nostaa esille hyviä alueellisia esimerkkejä hyvän työllisyyden ylläpitämiselle

sfp har arbetat för en ökad flyktingkvot och vi är glada för att den nu höjs men det är en liten tröst i den aktuella situationen

de olympiska spelen i sotji inleds i dag och det är ett av världens största idrottsevenemang

eu maat eivät ole onnistuneet pelastamaan ihmisiä jotka joutuvat merihätään

mitä eu maat tekevät estääkseen pakolaisten kärsimystä ja välimerellä tapahtuvaa humanitaarista kriisiä

siis miten kehitysyhteistyöllä voidaan paremmin vaikuttaa kestävään ratkaisuun ja voiko suomi jollain tavalla vaikuttaa siihen että naisia saataisiin myös mukaan tähän rauhanprosessiin

kuten pääministeri totesi ympäristöosaaminen ja vihreän teknologian markkinat kasvavat maailmalla koko ajan ja panostuksia vihreisiin kasvualoihin ympäristötekniikkaan energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja uusiutuvaan energiaan on siksi syytä priorisoida myös suomessa

osa suomen valtionjohdosta on osallistumassa olympialaisiin

kysynkin arvoisilta ministereiltä aiotteko keskustella venäjän ihmisoikeustilanteesta tavatessanne venäläisiä kollegojanne olympialaisten yhteydessä

yksi tärkeä puoli tässä on myös sekä kansallisilla että kansainvälisillä markkinoilla edistää näitten teknologia alojen ja osaamisen markkinoille viemistä keksintöjen markkinoille viemistä ja tässä hallituksella on todellakin tärkeä tehtävä

kysynkin sitä onko tässä tulossa joitakin uusia muotoja tai tapoja edistää tätä asiaa

se sisältyy myös hallitusohjelmaan

tällä tavalla voidaan tosiaankin tuon määrän runsaasti niin vaikea saada uusia työpaikkoja

jotta tilanteeseen saadaan helpotusta olisi myös syytä todellakin syventää yhteistyötä eu maiden kesken

arvoisa puhemies

naisten ja tyttöjen terveydenhoitoon ja koulutukseen pääsy on parantunut mutta se ei ole läheskään hyväksyttävällä tasolla

naiset ovat alistetussa asemassa turvattomia ja heidän mahdollisuutensa yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja omaan tilanteeseensa vaikuttamiseen ovat erittäin rajalliset

onkin tärkeää että nuorisotyöttömyyden torjuntaan suunnattavilla toimenpiteillä on pitkäaikainen vaikutus ja että niillä saadaan aikaan pysyviä parannuksia

naisten ja tyttöjen tulevaisuus afganistanissa on suurin huolenaihe ja kansainvälisen yhteisön on syytä myöntää tämä tosiasia kun päätös tulevasta läsnäolosta afganistanissa tehdään

paluuta talebanien aikana tapahtuneeseen naisten sortoon ei pidä missään tapauksessa sallia

lisäbudjettiin sisältyy useita telakkateollisuutta tukevia toimenpiteitä

samanaikaisesti kuitenkin sotaväsymys ja kärsimättömyys ovat käyneet yhä ilmeisemmiksi rauhanturvaamiseen osallistuneissa maissa

meksikonlahden öljyonnettomuuden ollessa tuoreessa muistissa voimme olla iloisia siitä että hallitus aikaistaa öljyntorjuntavalmiuksilla varustettujen yhteysalusten hankintaa

koska telakkateollisuus on huomattava työllistävä toimiala ja koska tämän alan suomalainen huippuosaaminen on korkeatasoista on tärkeää että tukimuodot ovat samaa kokoluokkaa ja laatua kuin kilpailijamaissa

värderade talman

värderade talman

arvoisa puhemies

ruotsalainen eduskuntaryhmä kannattaa hallituksen ehdotusta mutta haluamme samalla varoittaa siitä että sotilaallisen läsnäolon nopea vähentäminen afganistanissa saattaa aiheuttaa uusia riskejä eri väestöryhmille ja erityisesti tytöille ja naisille

det känns som om eus betydelse i säkerhets och utrikespolitiken skulle ha försvagats trots att avsikten med förnyelsen och de nya institutionerna för utrikespolitiken var att förstärka eu som utrikespolitisk aktör

eftersom varvsindustrin är en betydande sysselsättande bransch och eftersom det finländska spetskunnandet är högt inom den här sektorn är det viktigt att stödformerna är av samma storlek och art som i de konkurrerande länderna

jännitys eri kansanryhmien välillä voi jälleen lisääntyä riippuen siitä kuka saa yliotteen paikallisella ja alueellisella tasolla

tämän vuoksi joukkojen vetämisen tulee tapahtua siten että kansainvälinen yhteisö seuraa tarkoin transitioprosessia siviililäsnäoloa lisäämällä

on myös tärkeää saada naapurimaat ja erityisesti pakistan mukaan toimintaan rauhan ja vakauden luomiseksi maahan ja koko alueelle

koulussa ollaan tällä hetkellä huolestuneita kasvavasta levottomuudesta joka osittain johtuu siitä että koulut joutuvat kantamaan yhä suuremman vastuun lasten ja nuorten mielenterveysongelmista kun mielenterveyspalveluita ei ole saatavissa

ensi viikolla pidetään pohjoismaiden neuvoston vuosittainen kokous tällä kertaa islannissa ja kokoukseen osallistuvat myös pohjoismaiden ulkoministerit

se että eu on ulkopoliittinen toimija ja suomi eun jäsenmaa ei tarkoita sitä että meidän maana tulisi olla vähemmän aktiivisia kansainvälisessä yhteisössä

suomen on jatkossakin aktiivisesti hoidettava bilateraaleja kontakteja ja osallistuttava ykn toimintaan ja muihin kansainvälisiin yhteisöihin

värderade talman

suomen tavoite tulla ykn turvallisuusneuvoston jäseneksi on tärkeä ja hyvä esimerkki siitä että otamme vakavasti tehtävämme toimia kansainvälisenä vaikuttajana

arvoisa puhemies

hallitus viestittää nyt selkeästi pyrkimystä tiiviimpään integrointiin

huomioiden parhaillaan tapahtuvan muutoksen usan ja naton prioriteeteissa kun näyttää siltä että taloudellinen ja turvallisuuspoliittinen painopiste siirtyy yhä suuremmassa määrin euroopasta aasiaan on vahvoja syitä tarkastaa eun turvallisuuspoliittiset haasteet ja myös erikseen kaikissa jäsenmaassa

yhtenä mallina on esitetty päätösvallan antamista maakuntaliitolle seudullisissa kysymyksissä

on myös muistettava että sotilaallinen ulottuvuus on ainoastaan yksi turvallisuuspoliittisista haasteista ja on monta muuta turvallisuuspoliittista ulottuvuutta jotka on analysoitava ja huomioitava

stoltenbergin raportti ilmestyi viime vuoden alussa

ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä esitellään selkeästi kuinka maantieteelliset alueet saavat ja ovat saaneet yhä suuremman merkityksen viime aikoina

ruotsalainen eduskuntaryhmä suhtautuu myönteisesti yhteistyön tiivistämiseen vapaaehtoispohjalta niin pääkaupunkiseudun kuntien kuin helsingin seudun kuntienkin välillä

värderade talman

kun eun vaikutus ja aktiviteetit ovat vähentyneet ulkopolitiikassa on alueellisen tason merkitys kasvanut

suomi on ollut edelläkävijä sotilas ja siviilikriisinhallinnan yhdistämisessä

mielestämme lähidemokratia turvataan parhaiten tällä tavalla

voimme olla ylpeitä niistä suomalaisista jotka eri tavoin riskeistä huolimatta ovat edistäneet maailmanrauhaa

viime vuosikymmenten aikana sen jälkeen kun myös ruotsista ja suomesta tuli eun jäseniä monet uskoivat pohjoismaiden yhteistyön tarpeen vähenevän eun vuoksi

kaikilla helsingin seudun kaupungeilla ja kunnilla on kilpailullisesti keskeinen maantieteellinen asema ja hyvät mahdollisuudet kehittyä laadittavien arvioiden ja asetettavien tavoitteiden pohjalta

vaikea keli on myös tänä talvena aiheuttanut monia liikenneonnettomuuksia

mutta tehtävä on erittäin tärkeä lähi idän rauhanprosessin kannalta

ärade talman

on edelleen olemassa kysyntää tiiviimmälle pohjoismaiselle yhteistyölle useilla alueilla

elektroniset nopeusrajoituskyltit pystyisivät säätämään automaattisesti sallittua nopeutta ajokelin mukaan